muun muassa minä kysyin tästä asiasta helmikuussa kirjallisella kysymyksellä mutta asiaan ei todellakaan ole haettu ripeitä ratkaisuja

komissaari olli rehn ja tämän istunnon perusteella myös pääministeri jyrki katainen ja valtiovarainministeri jutta urpilainen ovat kokeneet onnistumisen hetkiä eun äskeisen huippukokouksen tuloksista

kuitenkin uutiset äsken pidetystä huippukokouksesta kertovat komissaa rien ja hallitusten kyvyttömyydestä ja haluttomuudesta tunnustaa että nykyinen politiikka on katastrofaalisesti epäonnistunut ja että on väistämätöntä puuttua finanssipääoman valtaan leikata velkoja pilkkoa pankkeja ja luoda sääntelyä

ihan lopuksi työttömyyskassojen ruuhkautumisen perussyy on tietenkin rajusti kasvaneissa työttömyysluvuissa mutta oleellisesti myös työttömyysturvalain monimutkaisuudessa

eun huippukokousta hallitsi euroopan oikeistopuolueiden äsken kokouksessaan sopima merkelin ja sarkozyn toimenpidepaketti merkozy paketti

siitä me nyt keskustelemme perussuomalaisten välikysymyksen ansiosta

työttömyysturvalaki on perattava pikaisesti

nykyisellään se ei todellakaan ole laki työntekijän vakuuttamisesta työttömyyden varalta

se on laki työntekijän nöyryyttämisestä työpaikan vakituisen toimeentulon menettämisen takia

se vie uusliberalistisen kuristuspolitiikan tiellä yhä syvemmälle ekpn väärän rahapolitiikan korpeen

arvoisa puhemies

työttömyyden kasvattaminen palkkojen jäädyttäminen ja leikkaaminen eläke etujen rankka karsinta julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan alasajo

tekeillä on iso harppaus uusliberalistisen kurjistamispolitiikan koventamiseen ja autoritaariseen komentoon kuten euroopan vasemmiston puheenjohtaja pierre laurent totesi äsken koolla olleessa vasemmistopuolueiden kokouksessa

kaikki eivät sentään yhdy euro oikeiston uhoon talouskurista ja sen toteuttamisesta perustuslain pykälillä

kun ylivelkaisiin maihin pakotetaan oikeiston menokuri ilman että kannetaan vähääkään huolta talouden elpymisen ja kasvun käynnistimien olemassaolosta ja uusien työpaikkojen synnyttämisestä luodaan varmuudella tilanne että ne maat eivät pysty hoitamaan velkojaan uudella velanotolla puhumattakaan että ne kykenisivät maksamaan niitä

italiassa ay liike oli eilen yleislakossa vastalauseena maan parlamentin yksimielisesti hyväksymälle ja eun komentamalle montin hallituksen leikkauspolitiikalle

herra puhemies

suomessa vasemmiston ja ay liikkeen on varauduttava vahvaan vastarintaan keväällä edessä olevia sosiaali ja työttömyysturvan ja eläkkeiden leikkauksia ja kulutusverojen hintojen ja asumiskustannusten korotuksia vastaan

kriisi on tuonut aivan uudenlaisen vaihteen eun kehittämiseen

syksyn kuluessa joudumme ottamaan kantaa muun muassa rahoitusmarkkinaunioniin sekä talous ja rahaliiton kehittämiseen

siis kysymys on vuorovedosta elikkä näistä takauspaketeista ja uusista askelista liittovaltiokehityksen tiellä talouskurisopimukseen sitoutumisen myötä

keväällä rintamat selkiintyvät hallituksessa on valittava kenen joukoissa seisoa

näinhän asia tänään täällä oli

kannatan edustaja mustajärven epäluottamuslause ehdotusta

suomalaiset yritykset ja kotimainen työllisyys ovat epäedullisessa asemassa suomen ja baltian maiden välillä solmittujen verosopimusten takia

tällaisen viestin lähetti keskisuuren loimaalaisen laatoitusalan yrityksen johtaja

valvonta puuttuu

siksi samat yritykset pyörittävät näitä puolivuotisjaksoja vuosia joutumatta verovelvollisiksi suomessa ja tuskinpa ne maksavat veroa kotivaltioonsakaan

olennainen asia on tietysti huomata tuossa mietinnössäkin oleva linja eli peruspäivärahan tasoinen ennakkomaksukäytäntö on aivan liian matala

mikä koskee sitten tätä mahdollista byrokratiaa niin itse olen seurannut metallityöväen työttömyyskassan kautta koko tämän kriisitilanteen ajan viikko viikolta tilannetta ja tässä vaiheessa missä on nyt sitten näköpiirissä tämä lakimuutos siellä todetaan että todellakin ennakkomaksun maksaminen on vain yhden napinpainalluksen takana

ennakko kirjautuu miinuksena jäsenen maksutilille ja jatkossa maksettavat päivärahat tasaavat tilanteen pidemmällä aikavälillä

ei tämä sen byrokraattisempi ja kummempi asia ole

eräässä virolaisessa avoimessa yhtiössä työskenteli useita kymmeniä yhtiömiehiä jotka välttivät työsuojelutarkastukset työaikalain ja työturvallisuuslain valvonnan ja tietenkin verot

arvoisa herra puhemies

meriteollisuuden innovaatio ja ympäristötukiin sekä äkillisen rakennemuutoksen tukiin on asetettava ehdoksi irtisanomiskielto ja ohjattava yrityksiä täydentävän tilauskannan hankkimiseen henkilöstön koulutukseen ja tuotekehitykseen

on hurskastelua puhua laivanrakennuksen osaamisverkostojen ja ammattitaidon säilyttämisestä ja ylläpitämisestä kun samaan aikaan on käynnissä yt neuvottelut sadoista lopputileistä

niinpä yhdyn iloon ja toivotan menestystä

mutta politiikan sääntö on sama kuin muussakin elämässä

pitäisi olla päivänselvää että ankaran kansainvälisen kilpailun keskellä ja suomalaisten veronmaksajien tukien ja riskien avulla suomeen saadut tilaukset ja työt on tehtävä suomessa kotimaisin voimin

kun tiedustelin neuvottelijoilta laskitteko te tämän muutoksen vaikutuksia ennen kuin veditte sopimuspapereihin allekirjoitukset sain vastauksen

työttömyysturvalakia on yksinkertaistettava mutta hallitus ja ministeriön virkamiehet pyrkivät kannustamisen nimissä kiristämään ja monimutkaistamaan säännöksillä tätä työttömyysvakuutusta

nyt myönnettävä toimeentulotuki menee kokonaan vuokran niin sanottuun omavastuuosaan joka jää kun vuokrasta ja vesimaksusta vähennetään asumistuki

rasvattoman maitotölkin sillä saa siinä se on

puhemies

kymmenlapsisessa metsätyöläisperheessä lapissa syntyneenä ja kasvaneena toivon että hillitsette suurjuhlintaa tällä perusturvan korotuksella ainakin niin kauan kun perusturvan lohduton jälkeenjääneisyys on kurottu umpeen

mikä on sellaista tiivistyvää integraatiokehitystä joka ei ole liittovaltiokehitystä varsinkin jos me puutumme jäsenvaltioiden budjettivaltaan

niukan toimeentulon varassa kituuttavasta ylenmääräinen kehu ja juhlinta tuntuvat vähintäänkin makaaberilta

te sanoitte omassa puheenvuorossanne muun muassa että jättää ne missä sen peruslaki tuomista saksan perustuslakituomioistuin tulee tekemään rajankäyntiä juuri jäsenvaltioiden aseman ja liittovaltiokehityksen välillä

saksassahan nimenomaan die linken parlamenttiryhmä on valittanut perustuslakituomioistuimeen eu johtajien taloussopimuksesta jossa puututaan suoraan jäsenvaltioiden budjettivaltaan

arvoisa puhemies

miksi hallitus ei toteuta sellaista yritysveropolitiikkaa että tällainen yritysten tyhjentäminen ei olisi niin kannattavaa kuin se nyt on ja että yritykset sijoittaisivat voitot yritysten kehittämiseen suomessa

arvoisa herra puhemies

hallitus lykkää valtionosuuksien korottamista jotta kunnat leikkaisivat palveluja lomauttaisivat ja irtisanoisivat työntekijöitään ja polkisivat palkkoja

suomen kunnissa on käynnissä hallituspuolueiden masinoima kampanja jolla pyritään sitomaan myös oppositiovoimat palvelujen leikkauksiin

arvoisa herra puhemies

totean tässä vain että nytkin tehtävissä lainsäädäntömuutoksissa olisi pitänyt pitää mielessä se että niin eun palkkaturvadirektiivi kuin kansallinen lainsäädäntökin tässä asiassa pyrkii suojaamaan työntekijän oikeuksia työnantajan maksukyvyttömyyden varalta

siksi on nostettava kuntakapina hallituksen kiristystä vastaan ja nyt on sen aika

se ei pidä paikkaansa mitä täällä on todettu siitä että lakiesitys ikään kuin kirjaisi nykyisen palkkaturvakäytännön palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin

lakiehdotuksella lisätään yksittäisen palkkaturvaviranomaisen harkinta ja päätösvaltaa evätä tai vähentää palkkaturvana maksettavia saatavia ja se tehdään suoraan palkkaturvaa hakevan työntekijän oikeuksien kustannuksella

kiinteistöverojen nostaminen puolestaan kiihdyttää entisestään asumiskustannusten nousua ja kiristää pienituloisten asemaa ja lisää suoraan muun muassa kuntien toimeentulotukimenoja

valtiontalous on ollut pitkään ylijäämäinen ja sillä on ollut lainasaatavia enemmän kuin velkaa mutta sadoissa velkaantuneissa kunnissa eletään ja on jo pitkään eletty toivottomassa noidankehässä

verotuotot alenevat ja vastuut kasvavat muun muassa toimeentulotukimenojen perusturvan perhepalvelujen ja vanhustenhoidon tarpeiden kasvaessa

laman torjumisessa hallitus on valinnut väärän linjan

ihmettelen että kokoomus joka lyö rintaan yrittäjien puolueena on tällaista muutosta tuomassa

palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan julkiseen kulutukseen ja julkisiin investointeihin käytetty raha elvyttää kuusi kertaa siis kuusi kertaa enemmän kuin hallituksen toteuttamat tuloverojen kevennykset ja pääomavaltaisten suuryritysten kelamaksun poistaminen mutta hallitus on valinnut rikkaiden varallisuuden ei työllisyyden elvyttämisen linjan

tämä on todella myös yrittäjien kannalta erittäin ongelmallinen asia ja tietysti tämä että jos työntekijä joka on tiennyt tai hänen on täytynyt tietää työnantajan maksukyvyttömyydestä jatkaa työntekoa se johtaa palkkaturvan vähentämiseen tai menettämiseen on aivan käsittämätön ja todella edustaa jotakin muuta kuin reaalimaailmaa ja niitä ongelmia joihin palkkaturvalla pyritään tuomaan helpotusta

erbakan turmalla mitä palkkaturvana maksettavasta odotusajan palkasta ja siinä tehtävistä leikkauksista

niillä heikennetään työsopimuslain mukaisen odotusajan palkan painoarvoa siinä tilanteessa jossa pieniä lyhyistä työsuhteista kertyviä palkkasaatavia laiminlyödään

herra puhemies

edellisen laman aikana kuntien valtionosuuksia leikattiin rajusti

suomi ajettiin uusliberalismin tielle

kyllä se tilanne jossa yrittäjä tietää että pieni saatava kannattaa mieluummin maksaa kuin maksaa sen kylkiäisenä odotusaika jouduttaa kyllä saatavien hoitamista ja varsinkin silloin jos tuo saatava siirtyy odotusajan palkkaseuraamuksineen valtion takaisin perittäväksi kyllä yrittäjä asiat yleensä paremmin hoitaa

porvarihallitus aikoo käyttää nykyistä lamaa saman politiikan uuden vaiheen toteuttamiseen ennen muuta kuntien roolin selvään kaventamiseen koko kansantaloudessa palvelujen leikkaamiseen ja yksityistämiseen

polvilleen painetut kunnat pakotetaan yhteen riittävän suurten palvelukokonaisuuksien luomiseksi ja palvelujen keskittämiseksi

tämä on hallituksen palvelus yksityisille palvelujen tuottajille kansainvälisille ketjuille jotka kärkkyvät kuntien veromiljardeja

sitten työsuhteista johtuvien kustannusten korvaamisen osalta emme kannata näitä muutoksia sen takia että ne myös lisäävät sen palkkaturvaviranomaisen harkintavaltaa joka varsin harvoin kokemuksen perusteella on selvillä eri alojen hyvin erilaisista työhön liittyvien kustannusten korvaamiskäytännöistä ja sopimuksista

tämä on porvarihallituksen kupletin juoni siksi tarvitaan kuntien kapinaa leikkauslistoja vastaan kuntien valtionosuuksien lisäämiseksi

oikea linja on noudattaa kulujen kohtuullisuuden ja tavanomaisuuden arvioinnissa jokaiselle alalle ominaisia erityispiirteitä

joillakin aloilla kuten esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuuden asennus ja huoltotehtävissä työntekijän työkalujen arvo saattaa olla useita kymmeniä tuhansia ja tietysti korvauksien kautta työntekijä voi myöskin näihin uhraamansa varat sitten vähitellen takaisin saada

harmaata taloutta torjutaan vain todellisella tilaajavastuun

nyt

arvoisa herra puhemies

tapasin viikonvaihteessa turkulaisia telakkatyöläisiä jotka ovat olleet työttöminä jo vuodenvaihteesta lähtien ja he pyysivät kertomaan ministerille että heillä on täysi valmius jatkaa työuraa heti ja yhtyä toivotalkoisiin jos vaan työtä on tarjolla

vaikka jo huomenna viking line ilmoittaisi tilaavansa autolautan sen työllisyysvaikutukset alkaisivat näkyä vasta ensi vuoden kesäkuussa

hallituksen viime kevään lisäbudjetissa päätetyt laivanrakennusteollisuuden tukitoimet myöhästyivät kahdella vuodella

päätöksiä syntyi vasta kun tarjouspyyntöjä ei enää liikkunut ja telakkateollisuudessa siirryttiin armottomaan pudotuspeliin ja varustamoissa hintakehityksen ja kriisistä selviytyvien telakoiden kyttäilyyn